työnjako ontuu ja tästä seuraa se että väki uupuu lähtee yliopistoista pois muualle mikä sekään ei tietenkään ole paha asia jos se tapahtuu väliaikaisesti mutta kun pelkäämme että tästä ratkaisusta tulee pysyvä ratkaisu niin henkilöstöseuraukset ovat sen mukaiset

mikä on mallinne elinkaari kuinka pitkälle tulevaisuuteen uusi sosiaali ja terveydenhuollon mallinne kestää

tämä tietysti kiinnostaa siksi että mietin onko meillä takuu siitä että saamme lääkäreitä saamme sairaanhoitajia saamme muuta hoitohenkilöstöä sinne minne sitä tarvitaan myös sosiaalipuolelle

näemme tässä indeksin puolittamisessa vain huonoja seurauksia ennen kaikkea sen että yliopistoväki ei ollut voinut tällaiseen varautua

talouden aallokossa vahvan peruskunnan kaava ei ole pitkää aikaa samalla tasolla

espoossa lääkäriin joutuu jonottamaan jopa useita viikkoja

rille että hylkäys esitykset todella tehdään sitten vasta toisessa käsin s

onko hallituksen suunnittelemassa mallissa huomioitu se perustuslaillinen näkökulma että pitäisi turvata kaikille kaikkialla suomessa tasa arvoiset sosiaali ja terveyspalvelut riippumatta siitä missä ihmiset asuvat

yleiskeskustelu on päää pyritään yksityiskohtaiseen käsittet ta

sitten toivon että meillä eduskunnassa ei olisi vallalla yksi totuus ryhmäkoosta elikkä se ei ole asia joka ratkaisee kaikki koulujen ongelmat vaan kysymys on enemmänkin ryhmien laadusta kuin siitä määrällisestä mitasta ja siitä lukumäärästä

lapsiperheiden kotiavun on todettu tuovan miljardiluokan säästöt vuositasolla valtiontalouteen

thln hetki sitten julkaistussa tutkimuksessa todetaan kuinka lastensuojelun kustannuksia pystytään merkittävästi alentamaan panostamalla ennalta ehkäiseviin palveluihin

järvinen otti esille harjoittelukoulujen aseman ja totean ihan samaan sävyyn sen että haluaisin kuulla onko tulossa joku linjamuutos vai tyydymmekö siihen että lisäämme vuosi toisensa jälkeen harjoittelukouluille määrärahoja koska oletamme että tämä järjestelmä on hyväksytty suomessa ja sitä halutaan ylläpitää myöskin

tukemalla perheitä kotiavun ja muiden tukipalveluiden keinoin tukemalla lapsi ja nuorisotyön tai nuorisopsykiatrian kautta saavutetaan jopa kymmenkertaisia menosäästöjä verrattuna huostaanottojen kuluihin

kysymykseni kuuluukin miten sote uudistukseen kytketään se usein eduskunnassa lausuttu vaatimus että ennalta ehkäiseviin palveluihin laitetaan voimakkaita panostuksia ja saadaan aikaan todella vaikuttavia julkisen talouden säästöjä

arvoisa puhemies

tällä hetkellä tärkeintä on antaa kuntapäättäjien tehdä linjaukset sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisestä lähellä ihmistä

vanhustenhoito neuvolapalvelut koulut kirjastot ja esimerkiksi perheitä lähellä oleva sosiaalityö kuuluvat oman kunnan hoidettaviksi terveyskeskus mukaan lukien

tämän osaavat kuntapäättäjät suunnitella ja toteuttaa itse kuntalaistensa parhaaksi

otan kaikki kiitokset vastaan mutta jaan ne myös koko valiokunnan kanssa kiitos niistä

salon puheenvuoro lähti maatalouden kannattavuudesta liikkeelle ja siihen kytkeytyy monia sellaisia sivuhaaroja ja juonteita jotka eivät suinkaan kohdistu pelkästään suomeen vaan koskevat kaikkia euroopan maita

hakolan lakialoitteeseen liittyen että pyysimme tästä ministeri risikolta lausuntoa ja hänen kantansa oli tämän tyyppinen joten yhdymme siihen kantaan että mietintöön kirjattiin siten kuin mietintöön kirjattiin tämän lakialoitteen osalta

meistä kaikki ovat varmasti nähneet mielenosoituksia euroopan maista joissa on nimenomaan tuotu esille se että maatalouden kannattavuus on laskenut sille tasolle että tuottajilla on ongelmia selviytyä oman ammattikuntansa ja oman elinkeinonsa kanssa

pahoittelen sitä että ed

olisin mielelläni hänet tähän ottanut koska hän oli todella aloitteellinen tämän lakialoitteen nimien keräämisen ja myös sisällön työstämisen suhteen

kysymys ei ole yksittäisten puolueiden yksittäisten ministereiden asioista eikä heidän tavastaan tai tyylistään hoitaa asioita vaan ongelma on maailmanlaajuinen

jos tähän vielä kytketään ilmastonmuutos ja kaikki muut olosuhdelisät niin ongelmia meillä kyllä riittää mutta ihan toisenlaisia kuin ed

kuten tiedämme suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin ja myös eun alueella on velvollisuus raportoida tällaisista vaarallisista huumeista kun niitä markkinoilla ilmenee ja näin suomi on toiminut ja siten saanut oman puhvetti lisää

hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön niityn mukaan se että eduskunta yhtyi oli vanha ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvää oikeutuksen hylkäämisestä

walker usa ensimmäinen käsittely pää ja

arvoisa herra puhemies

täällä on moneen kertaan kritisoitu sitä kuinka opposition edustajat kritisoivat hallituksen toimenpiteitä ja suunnitelmia

itsekin ajanpuutteen vuoksi jätän ne hyvät asiat täältä hallitusohjelmasta kertomatta ääneen ja keskityn vain siihen kritiikkiin mihin on mielestäni aihetta

arvoisa puhemies

pääministeri katainen joukkoineen katselee mieluusti rakenteita ja karsii kovalla kädellä osaamista innovaatiotoimintaa alueellista kehittämistä ja yrittäjyyttä

jos tarkoituksena on leikata koulutuksesta kuinka ihmeessä sillä ehkäistään nuorisotyöttömyyttä tai syrjäytymistä mikä muuten on yksi hallituksen päätavoitteista

valtionosuuksissa joiden uudistamiseen viitataan hallitusohjelmassa painopisteen siirtäminen korjaavista ennalta ehkäiseviin toimiin on mielestäni nyt välttämätöntä ja se on myös tuloksellista

arvoisa herra puhemies

näille yhteinen tekijä on se että kaksi ministeriötä käy keskustelua asiasta joka pitäisi pystyä käymään ministeriöitten välillä ja ministeriöitten sisällä eikä niin että meille tuodaan päätettäväksi asioita jotka jäävät ikään kuin ilmaan roikkumaan

arvoisa puhemies

jos saan puhua tässä erityisesti työttömyysvakuutusmaksulaista niin erityisesti sinne viestiä myös jaostolta että asioiden käsittely ajallisesti ja tyylillisesti asianomaisella tavalla on enemmän kuin toivottavaa näitten molempien lakiesityksien yhteydessä

lainsäädäntömuutokset kyseisen indeksin jäädyttämisen kohdalla ovat mielestäni välttämättömiä

näin ihmettelenkin miten tällainen yksinkertainen kirjaus voitaisiin suorittaa niin yksinkertaisesti kuin mihin tuossa hallitusohjelmassa viitataan

tuoreimmassa suomen kuvalehdessä oli laaja kuvaus koskien nuoria eläkeläisiä

eläkeiän tarkistaminen heidän kohdallaan lieneekin paikallaan

selontekomenettelyn tarkoitus on paitsi ryhdistää poliittista päätöksentekoa taloudellisesti myös totta kai pönkittää pitkän linjan puolustuspoliittista doktriiniamme

tästä seuraa luonnollisesti myös nuorisotyöttömyyden kasautuminen juuri näihin kasvukeskuksiin

ministeri wallin lopetti puheensa tuossa minusta erinomaisesti viitaten siihen että meidän on ennakoivasti huolehdittava tulevaisuuden nuorista ja lapsista

kansalaisten sitoutuminen maanpuolustustahdon muodossa on loppujen lopuksi halvoista ja yksinkertaisista ratkaisuista koostuva kokonaisuus jota kannattaa tietoisesti vaalia

kommenttini liittyy siihen että kun meillä on valmistelussa erityisopetuslaki joka pitää sisällään sen tiedon että erityisoppilaiden määrä on räjähdysmäisesti kasvanut suomessa niin kuitenkaan tässä budjetissa ei ole sitä varten erityistä rahoitusta suunnattu

erilaiset keskinäisriippuvuuden muodot pakottavat suomeakin tarkastelemaan ympärillä vellovaa maailmaa niin sotilaallisesta kuin siviilikriisinhallinnan näkökulmastakin

liikenteen puolelta muutamia hajahavaintoja

yhä useammin joudumme tilanteisiin joissa kriisipesäkkeisiin osallistumisen perusteena on vallitsevimmin osallistujien siviilityön mukanaan tuoma asiantuntemus

kuljetustuki on mielestäni yksi niitä asioita joihin on pakko puuttua tämän hallitusohjelman osalta

kysymykseni tietysti opetusministerille tähän liittyen kuuluukin onko tällaista ajatusta viljelty ministeriössä ja onko nähty siihen tarvetta

työttömyysvakuutusmaksu on iso kokonaisuus josta kannan huolta ja ihan kuten jaostomme puheenjohtaja tuossa viittasi pelkään että kumuloituva kasa on edessämme ennen pitkää

vapaaehtoisen maanpuolustustyön merkitys niin teollisuudessa kuin kansalaistenkin keskuudessa on kustannustehokas ja korvaamaton apu meidän yhteiskunnallemme

arvoisa puhemies

toivon että hallitusohjelman kirjaukset ja ne leikkauslistat eivät toteudu sellaisinaan vaan hallitus tyytyy tarkastelemaan omia toimenpiteitään myöskin käytännössä arkielämässä ja katsoo myöskin niitä vaikutteita jotka jokainen perhe kohtaa elämässään

nyt kiistellyt mutta jo kehyspäätöksessä kuitatut taloudelliset resurssit ja niiden hienoinen korotus ovat vain esimakua siitä miten mittavat rakenteelliset linjaukset odottavat seuraavan selonteon tekijöitä

ikäluokan pieneneminen yhdessä materiaalikustannusten ja henkilöstömenojen kasvun kanssa luo haasteen mikä ei ole yksinkertainen ratkaistavaksi

mielestäni on tärkeää kuvata nyt jo ne uhkakuvaavat muutostekijät mutta ennen kaikkea se painopiste minkä suuntaan puolustusvoimia on kehitettävä

sairauspäivärahan enimmäisaikasäännösten joustavoittamisella tuetaan sellaisten henkilöiden työelämässä pysymistä joilla on aika ajoin lyhyitä työkyvyttömyysjaksoja aiheuttava sairaus

vaikka molempien resurssitarpeet ovat osittain päällekkäisiä tulee kansallisten puolustusvoimien olla pääpainopistekohteena resursoitaessa puolustusvoimia

puolustusvälineteollisuudessa suomella on annettavaa muulle maailmalle

vaikka lainmuutos tulee esitetyn arvion mukaan koskemaan vain pientä henkilömäärää se voi auttaa paluuta työelämään pitkän sairausloman jälkeen ja siten eräissä tilanteissa ehkäistä tai siirtää työkyvyttö myyseläkkeelle hakeutumista

siksi on turvattava myös tutkimus ja tuotekehityspanokset joilla taataan pidemmän aikavälin puolustusvälineteollisuuden osaaminen ja sitä kautta säilyminen kotimaisissa käsissä

valiokunta pitää tärkeänä sitä että osatyökykyisille on tarjolla terveyteen ja toimintakykyyn nähden sopiva työtä elikkä työnantajien vastuuta tässä myös halutaan korostaa

oman maamme kustannustehokkaan yleisen asevelvollisuuden tuottaman armeijan suojeleminen on yhtä tärkeää kuin huoltovarmuustekijöiden tukeminen

erityisesti viime aikojen tapahtumat meillä ja muualla tukevat näitä tärkeitä tavoitteita

arvoisa puhemies

tästä luonnollisesti kävimme keskustelua laajaltikin ja totesimme että sairaus ei katso päivämääriä mutta kun tiedämme lainsäädännön rajoitukset on pakko asettaa joitakin päivämääriä että lainsäädäntö voidaan toteuttaa kaikille suhteellisen oikeudenmukaisesti

vielä lopuksi todetaan se että valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena sitä että esityksen seurauksia tutkitaan missä määrin nyt hyväksyttävät säännökset estävät sairauspäivärahalta putoamista ja edesauttavat siten työelämässä pysymistä

tämä esitys on jatkoa sille linjalle jossa hallitus on pyrkinyt edistämään työhön paluuta myöskin osatyökykyisyyden osalta

ministerille suora kysymys

ministerille on hyvin tuttu hailuodon lauttayhteys ja nyt tällä hetkellä kaikki liikennepalvelut mitä sillä hailuotomantere välillä hoidetaan tulevat kalliimmiksi kuin tulisi kiinteä tieyhteys tuolle kyseiselle saarelle

jos tulevaisuutta ajatellaan niin uuden kiinteän yhteyden hankkiminen on huomattavasti edullisempi vaihtoehto joten kysymys ei ole siitä kuinka paljon on rahaa vaan siitä miten se raha käytetään

kansaneläkemaksutuottojen väheneminen mahdollistaa tuottojen vähentämisen etuusmenojen sijasta kansaneläkerahastosta maksettavista toimintakuluista

ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa voimassa olevan lainsäädännön aiheuttamia moninkertaisia maksujärjestelmiä

nykyisin kahdessa erässä suoritettavat maksuliikenteen tapahtumat hoidetaan lain voimaantulon jälkeen yhdessä erässä

ratkaisut keskitetään yhteen yksikköön jonka sijoittamisesta kela päättää itsenäisesti sisällään

arvoisa herra puhemies

lapsen sijoittamisesta perheosastolle vankilassa olevan vanhemman luo päättää lastensuojeluviranomainen lastensuojelulain nojalla kuten lasten avo ja sijaishoidon palveluista muutoinkin

valtion koulukotien ja vankilan perheosaston yhteisen johtokunnan käyttöön ottaminen on valiokunnan näkemyksen mukaan omiaan tukemaan yksiköiden yhtenäistä toimintaa

yksittäistapauksessa säännöksen ehdottomuus saattaisi kuitenkin johtaa nuoren edun vastaiseen tilanteeseen minkä vuoksi valiokunta ehdottaa jälkihuollossa olevien osalta sijoittamista koskevan kiellon poistamista tuosta pykälästä

vastaava peruste ei koske mielenterveyslain nojalla sijoitettuja lapsia koska heidät tulee sijoittaa jo alun perin erilliseen yksikköön mikä on selkeästi lasten edun mukaista

tässä lyhyesti mietinnön ja lakiesityksen sisältö ja mietintö oli yksimielinen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

toisaalta näen että tässä on hyvä pyrkimys lähteä etsimään kaikki ne nuoret jotka on mahdollista vielä löytää tästä joukosta joka ei itse selviydy hakemaan omaa polkuansa elämässä

mutta toisaalta täältä löytyy sitten kyllä se toinenkin puoli että porukasta löytyy moniongelmaisia nuoria joille ei löydy yhtä ainoaa ratkaisua elämänsä tielle

heidät pitäisi taluttaa kädestä pitäen moneen eri toimenpiteeseen ennen kuin kyettäisiin etsimään heille esimerkiksi koulutuspaikka tai viemään heidät johonkin työpaikan ovelle niin sanotusti

elikkä näen niin että täältä voi muutamia tällaisia henkilöitä löytyä joille selvitysten kautta voidaan etsiä vielä persoonallisempi sijoituspaikka yhteiskunnassa mutta ehkä tämä moniongelmaisuuden hoito on kuitenkin se ensisijainen toimenpide jota tämän lain sisällä tarkoitetaan

uudistuksen johdosta yrityksessä johtavassa asemassa työskentelevät osaomistajat tulisivat nyt vakuutetuiksi tosiasiallista tilannetta vastaavalla tavalla eli yrittäjinä he olisivat näin yhdenvertaisessa asemassa muihin yrittäjiin nähden

poimin pari muistiota asiantuntijakuulemisesta ja täällä toisessa sosiaali ja terveysministeriön asiantuntijakuulemisen lausunnossa korostetaan sitä että tuen alentaminen voidaan tehdä vain edellyttäen että alentaminen ei vaaranna ihmisarvoisen elämän edellyttämän turvan mukaista välttämätöntä toimeentuloa eikä alentamista voida pitää muutenkaan kohtuuttomana

esityksen johdosta ne yrittäjät jotka ovat edellä kuvatussa asemassa yhtiössä mutta jotka ovat nostaneet yrityksestä palkan sijasta osinkoja tai voitto osuuksia tulevat nyt pakollisen eläkevakuuttamisen piiriin

maatalousyrittäjille siirtyminen tyelistä myelin piiriin ei aiheuta muutoksia etuuksiin

jos näin toimimme niin en näe tälle laille mitään uhkatekijöitä leijuvan ilmassa mutta jos toimimme niin kuin pykälät yksistään sanovat niin näen tässä hyvinkin suuria uhkapilviä

arvoisa herra puhemies

haluaisin muistuttaa ministeriä siitä että jos yhtä suuret ponnistelut suunnattaisiin turpeen tuottamisen mahdollistamiseen kuin suunnataan esimerkiksi tuulivoiman edistämiseen niin olisimme todella kiitollisia

perustekijä mielestäni on se että vaikka olemme tehneet hyviä toimenpiteitä suunnanneet koulutusta uudelleen ja lisänneet työllistämismäärärahoja jota kautta nuorisotyöttömyys on laskenut niin meillä on kuitenkin vielä paljon tehtävää sen eteen että saamme poimittua nimenomaan sellaiset nuoret jotka ovat jo syrjäytyneet ovat moniongelmaisia

valiokunta pitää tärkeänä että vakuuttaminen tapahtuu yrittäjän tosiasiallista tulotasoa vastaavasti myös niissä tilanteissa joissa yrittäjä on nostanut vain pääomatuloja yrityksestä